vähemmän byrokraattisia rajoituksia enemmän asiakasnäkökulmaa turvallisuutta ja laadun parantamista sanalla sanoen maalaisjärkeä koko asianomaisen alan toimintaan

olisiko järkevämpää että nämä virolaiset rosvot palautettaisiin vikkelästi tuosta salmen yli laivalla kotimaahan kärsimään rangaistustaan

jos aluksi kustannuksia syntyy jonkin verran niin uskon että joustavuus kilpailu laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa sekä toimijoiden yhteistyö alentavat kustannuksia

eikö se olisi arvoisa oikeusministeri teidänkin mielestänne järkevää että vangit saisivat kärsiä rangaistuksensa omassa maassaan

ennen kaikkea ter veyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen tuovat etua koko kansataloudelle ja kansanterveydelle

tämä taas on johtanut poliisin syyttäjien ja käräjäoikeuksien työmäärien lisääntymiseen ja jutturuuhkien kasvuun entisestään

tilanne ei varmasti karkaa käsistä liikaan terveysasemien vaihtamiseen kun meillä on euroopasta jo esimerkkejä ja kun vaihdon voi tehdä vain kerran vuodessa

mihin toimiin aiotte ryhtyä tai olette jo ryhtynyt tämän ongelman korjaamiseksi ja aiotteko palauttaa muuntorangaistusta koskevan lainsäädännön eduskunnan uudelleen harkittavaksi

arvoisa puhemies

samoin yksittäisten ihmisten erityisesti senioreiden on hyvä tietää että jatkossa vaikkapa erikoissairaanhoidon palvelut voi saada siellä missä asuu esimerkiksi iäkkään henkilön tai vanhemman lapsia

arvoisa herra puhemies

täytyypä muistuttaa että pohjois pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana minäkin vierailen brysselissä ainakin kerran vuodessa silloin kun siellä on open days lokakuun alussa

menkää yksityiselle lääkärille ettei korvatulehdusten historiaa tarvitse joka kerta kertoa ja lapsennekin vain pelkää kun aina on uusi ihminen korvan kimpussa

ministeri brax ette ihan täysillä vastannut siihen että kuitenkin tällä hetkellä ihminen voi vaikka joka päivä varastaa auton se on sakkojuttu ajaa huoltoasemalle tankata ja jättää maksamatta se on sakkojuttu hakea sisältä mäyräkoiran ja jättää maksamatta lähteä menemään ja näistähän ei saa mitään rangaistusta mikäli hänellä ei ole tuloja tai ulosmitattavaa omaisuutta

olikohan siis jotakin vikaa niin sanotussa palvelun tarjoajassa ei lääkärissä joka tarkoitti hyvää vaan nykyisessä tällä hetkellä vielä voimassa olevassa systeemissä

siellä on siis open daysin aikana aina tuommoinen viisipäiväinen tapahtuma jossa alueiden edustajia ympäri eurooppaa kokoontuu nimenomaan erilaisia maakuntia ja alueita edustamassa

noin kaksi kuukautta sitten minulle soitti äänestä päätellen vähän varttuneempi mieshenkilö ja hän kysyi

sitten ed

anteeksi nuuskaa

arhinmäen vasemmistoliiton puheenjohtajana pitäisi kantaa murhetta siitä että heillä olisi edustajia kunnissa eduskunnassa myöskin eu parlamentissa

ehkäpä juuri siitä syystä heillä ei ole enää ollenkaan edustusta eu parlamentissa että kenties vasemmistoliiton ehdokkaat julkistivat saaneensa niin suuret tuet ammattiyhdistysliikkeiltä ollessaan ehdolla eu parlamenttiin ja vasemmistoliittoa siellä ei enää näy

olen ollut tässä talossa vasta kuusi vuotta mutta kuitenkaan näitten kuuden vuoden aikana mikään laki ei tuolla talon ulkopuolella aiheuttanut näin suurta suoranaista hysteriaa kuin tämä ja väitänpä että hyvin useissa tapauksissa kyseessä on myöskin tietämättömyys tämän käsittelyssä olevan lain sisällöstä